pohjois karjalan ykköskaupunki joensuu on yliopistokaupunki ammattikorkeakouluineen joten potentiaalia alueella on mutta silti pohjois karjala eilisen sanomalehti karjalaisen julkaiseman artikkelin mukaan menettää eniten asukkaitaan uudellemaalle

arvoisa puhemies

hallitus on nyt kohta neljä vuotta yrittänyt laittaa suomen taloutta kuntoon lähinnä leikkauksilla ja veronkorotuksilla ja tässä on tulos

entinen pääministeri jyrki katainen joka jätti suomen kuin uppoavan laivan ja häärii nyt eu komissiossa epäonnistui suomen talouspolitiikan uudistamisessa

arvoisa puhemies

virossa veroa maksetaan vain jaetusta osingosta ja muusta voitonjaosta mutta yhtiöön jätettyjä voittoja ei veroteta

olen tästä jo useaan kertaan kysynyt eri ministereiltä mutta toistaiseksi hallitus ei ole näyttänyt asialle vihreää valoa enkä suoraan sanottuna ymmärrä miksi

arvoisa puhemies

toinen asia mitä minä ja perussuomalaiset ihmettelemme on hallituksen äärimmäinen myöteliäisyys ja kyseenalaistamattomuus mitä tulee erilaisiin eu maksuihin

hallitus ei ole halukas edes spekuloimaan voisiko suomi saada alennettua nettomaksua siinä missä eräät muut eu maat ovat jo onnistuneetkin

asia otettiin britanniassa tyrmistyneenä vastaan ja pääministeri cameron onkin vakuuttanut ettei erääntyvää laskua ainakaan sellaisenaan makseta

hyödyntämällä kotimaista energiaa ja kehittämällä siihen perustuvaa vientiteollisuutta voisimme oikaista merkittävästi kauppatasettamme luomalla talouskasvua ja työpaikkoja

arvoisa puhemies

uusi valtiovarainministeri antti rinne puhui ennen puheenjohtajakisaansa että metsäteiden ja alempiasteisten teiden korjauksia pitäisi nyt tehdä elvytysmielessä mutta uudessa hallitusohjelmassa ei myönnetä euron euroa minkäännäköisille teille

sen sijaan kaikki liikenneinvestoinnit on sijoitettu eteläiseen suomeen pääkaupunkiseudun pisara lähijunarataan länsimetroon ja tampereen raitiovaunuun

tiestömme rapistuu käsiin mutta hallitus joko ei halua myöntää rahaa liikenneinfraan tai sitten ei kykene vaikuttamaan asiaan

arvoisa puhemies

mikä siinä oikein on että suomen hallitusta ei liikenneinvestoinnit kiinnosta

suomi on kyllä himoverottaja nimenomaan autoilun suhteen ja kun mietitään tässä niin taas ollaan yksityisautoilua rankaisemassa

tämä on myös pitkälti sitä niin kuin edustaja jalonen puhui että asutuskeskuksissa julkinen liikenne toimii erittäin hyvin mutta sitten haja asutusalueilla missä julkinen liikenne on huonoa on yksityisauto välttämätön

tässä ollaan vain entistä enemmän taas sitä keskittävää politiikkaa hallituksen taholta lisäämässä ja sillä tavalla tämä hylkäysehdotus on aivan perusteltu näissä asioissa

tämän lisäksi hallituksen tulisi purkaa turhaa byrokratiaa työllisyysmäärärahojen ympäriltä jotta yritysten olisi helpompaa hakea niitä

täällä on tänään puhuttu perussuomalaisten välikysymyksestä hallitukselle ja tietysti hallitus on puolustautunut ja täällä eduskunnan valtaenemmistö on tyynenä kuunnellut sitä samaa mantraa että kyllä eu tästä vielä selviää mutta meillä perussuomalaisilla on vähän toisenlainen näkemys ja oma vakaa käsitys on että olemme siinä kuilun partaalla horjumassa

arvoisa puhemies

jo on suorastaan surullista että suomi ja suomalaiset joutuvat maksumiehiksi vaikka emme ole millään tapaa osallisia muiden maiden taloudellisiin vaikeuksiin

kuten puolueemme puheenjohtaja timo soini puheenvuorossaan sanoi suomen takaamat velat ovat jo kokoluokassaan järjettömiä ja jopa puolet suomen vuotuisesta valtion budjetista

toistan timon sanomaa

kuten edustaja soini jo sanoikin katsokaa vaikka ruotsia sveitsiä tanskaa tai britanniaa kaikki hyviä esimerkkejä joilla menee tällä hetkellä hyvin

ruotsilla menee aina paremmin kuin meillä mutta se johtuukin siitä että edellä mainitut maat ovat aina valinneet oman valuutan ja heidän kannaltaan parhaimmat ratkaisut ja niitä pitäisi tehdä myös suomessakin

eun piti tuoda meille talouskasvua ja vakautta mutta yhä useammat asiantuntijat myöntävät että eurosta ei ole ollut suomelle kiistatonta hyötyä päinvastoin

se on nimenomaan euron kriisi johtuen siitä että euroon on otettu sellaisia maita jotka ovat hoitaneet omaa talouttaan holtittomasti ja joita on luototettu myös vastuuttomasti eli annettu luottoa enemmän kuin on ollut maksukykyä

jo syntyessään euroalue oli kaukana optimaalisesta valuutta alueesta ja epätasapainot eu maiden välillä ovat vain kasvaneet

arvoisa puhemies

keskitetty budjettipolitiikka tekisi eduskunnasta tarpeettoman sivukonttorin ihan niin kuin suomen pankille on tapahtunut

koska suomen julkinen talous on euroalueen parhaiten hoidettuja talouksia eurobondit merkitsisivät suomelle vain vielä kalliimpia rahoituskuluja

lopuksi totean vain niin kuin puolueemme puheenjohtajakin täällä puheessaan että kaikelle tälle olisi vielä vaihtoehto eli piikki kiinni

kannatan edelleen puheenjohtajamme tekemää hylkäysesitystä hallitukselle

arvoisa puhemies

tarkastelen nyt kuntauudistusta oman maakuntani eli pohjois karjalan näkökulmasta

kysymys kuuluukin mitä hallitus aikoo tehdä että esimerkiksi pohjois karjalan maakuntaan saataisiin enemmän työpaikkoja ja sitä kautta lisää verotuloja maksavia asukkaita

maakuntani tarvitsee kipeästi työpaikkoja jotta siellä asuvat nuoret voisivat myöhemmin tulevaisuudessaan jäädä maakuntaan asumaan ja perustamaan perhettä

suomen talouden kasvu on tällä hetkellä niin maltillista että pelkkään uskoon kasvun suhteen ei voi tuudittautua vaan kasvun eteen tulee tehdä oikeasti töitä

maakunnan väestömäärä ja rakenne ei muutu kuntien rajoja muuttamalla

valtiovarainministeriö arvioi että ensi vuonna tulee viennin hidas kasvu siksipä valtion tulisikin antaa kunnon sysäys viennin ja yritystoiminnan vauhdittamiseksi

tässä onnistuminen tarkoittaa sitä että valtion työpaikkojen sijoittelussa ja yrityspolitiikassa ylipäätään tulisi ottaa huomioon erityistä huomiota vaativien kuntien ongelmat

korkeat teollisuuden kustannukset esimerkiksi energiaveropolitiikan ja nyt kaavaillun rikkidirektiivin osalta eivät auta vientiä eivätkä suomen investointiongelmaa

ongelmallisten maakuntien ja kuntien kohdalla kuntauudistuksen yhteydessä tulisi ehdottomasti myös miettiä maakuntien vetovoimaisuutta

jotta esimerkiksi pohjois karjalaan saataisiin houkuteltua enemmän asukkaita etelä suomesta ja säilytettyä siellä jo asuvat asukkaat ainoa oikea keino on työpaikkojen lisääminen ja yrittämisen tukeminen

koko itä suomen osalta voitaisiin ottaa kokeiluluontoisesti käyttöön malli jossa esimerkiksi yksinyrittäjille ja perheyrityksille jotka palkkaavat vierasta työvoimaa annettaisiin helpotuksia heidän välillisiin työvoimakuluihinsa

mitä arvonlisäveron korotukseen tulee perussuomalaisten mielestä ainakin ruoka ja lääkkeet olisi pitänyt jättää korotuksen ulkopuolelle

hallitus ei ilmeisesti myöskään arvosta suomen tiestön merkitystä elinkeinoelämällemme sekä liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle

alueena itä suomi on toivoa täynnä

onneksi joensuun ja sortavalan välille saadaan ilmeisesti suora junayhteys ja toivotaan että hallitus on halukas panostamaan niiralan raja aseman kehittämiseen

myös yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen tarkoitetut rahoituksen leikkaukset tulevat aiheuttamaan omat ongelmansa myös teollisuudelle

esimerkiksi meillä pohjois karjalassa tämä tulee aiheuttamaan ongelmia raaka ainehuollon kautta ja myös maa ja metsätalouteen

en ole kuntaliitoksia vastaan mikäli ne tehdään vapaaehtoisesti ja palvelujen tarjonta ei siinä kärsi mutta monessa suuressa kunnassa jo nyt on ongelmia peruspalveluiden tarjoamisessa

eli näin ollen arvoisa puhemies tämä tästä alkulähteenä kiitoksia myimme sitten edustaa yli maan

juurikin suuren huoltosuhteen vuoksi etenkin väestöllisesti iäkkäissä kunnissa tarvitaan valtion panostuksia valtionosuuksien muodossa

hän avoimesti toi julki että nykyinen keskusta ei ole enää itä suomen keskusta eli joensuuta lisää laajentamassa ja toivon että siellä myös laajemmin ymmärretään se asia koska osa niin sanotuista citykeskustalaisista ovat kyllä sillä kannalla mutta reuna alueiden keskustalaiset ovat taas vastaan näitä liitoksia

meillä ei ole mitään vapaaehtoisuuteen perustuvia kuntaliitoksia vastaan kunhan kunnille vaan annetaan tarpeeksi aikaa valmistella päätöksiä huolellisesti

eivätkö nämä tällaiset kaikkia meitä ja meidän palveluitamme koskevat päätökset ole sellaisia asioita joita tulisi valmistella huolella ilman että kuntia ja kuntalaisia ajetaan liian ahtaalle

ministeri virkkunen on perustellut kuntauudistusta siten että sillä turvataan kuntapalvelut ja kansalaisten yhdenvertaisuus koko maassa

tämä lause on täysin ristiriidassa kuntauudistussuunnitelman kanssa jossa palveluita nimenomaan keskitetään eikä pidetä kaikkien ulottuvilla

kannatan edustaja jalosen tekemää esitystä ja niin kuin hän edellä selvitti tämä oli valiokunnassa esillä ja toimme tämän vastalause esityksen siellä

pohjois karjalasta kotoisin olevana kannan erityisen huoleni reuna alueiden asukkaista

niin kuin edellä hän kertoi olemme viennistä riippuvaisia ja tämän rikkidirektiivin sivuvaikutukset ovat sitä luokkaa kuitenkin että kun elämme tässä vaikeassa tilanteessa niin kaikki kivet on käännettävä ja ylimääräiset rasitteet on kumottava että meillä lähtisivät vienti ja asiat rullaamaan oikeaan suuntaan

kun aina ollaan isoa ihannoimassa niin voin ottaa valtimon ja polvijärven esimerkiksi kunnista jotka ovat pärjänneet hyvin itsenäisinä ja pystyneet tuottamaan tehokkaasti palvelunsa

arvoisa puhemies

se on aivan totta niin kuin tuossa edustaja pekkarinen totesi että tuotekehitysrahoja on leikattu pikkuisen palautettu ja minun mielestäni juuri nyt ennen kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille tuotekehitykseen pitäisi niitä panoksia pistää koska sieltä muuten rupeavat ne ideat loppumaan ja ajatella että sitä kautta meillä on mahdollisuus synnyttää sitä uutta työtä

kyllä hirvittää työssä käyvän väestön ja kaikkien muidenkin puolesta miten maaseudulla asuvien käy kun työpaikat ja peruspalvelut keskitetään kaupunkikeskittymiin

edellinen hallitus leikkasi julkisen liikenteen varoja myös pohjois karjalan osalta minkä seurauksena julkisen liikenteen tarjonta pohjois karjalassa on entistä surkeampaa

siihen tarvitaan sitten toimia että on rahoitus kunnossa ja ovat vakuusasiat järjestyksessä

jos yhteyksiä edes on ne kulkevat aivan liian harvoin ja monella ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin käydä omilla kulkuneuvoillaan töissä

myös keksijöiden asia on hyvin lähellä minun sydäntäni ja he ottavat yhteyttä ja miettisin onko suunnitelmissa että tälle toimelle ruvetaan tekemään toimenpiteitä esimerkiksi keksijöiden keskuksia joissa aikuiskoulutuskeskuksia olisi mukana ja noin poispäin

haluammeko me olla rakentamassa maaseudulta autioitettua suomea

me kannatamme todella että maa on asuttuna reunasta reunaan ja myös palvelut pystytään tarjoamaan sinne

arvoisa puhemies

niin kuin jo edellisessä väylämaksuasiassa toin niin nyt on kaikkia rasitteita pyrittävä vähentämään että saamme viennin vetämään ja pyörät pyörimään tässä maassa

niin kuin täällä on useassa puheessa käynyt ilmi nuorisotakuu ei ole tuottanut sitä vaikutusta mitä siltä on odotettu

nyt on esimerkiksi tanskassa nuorisotyöttömyys erittäin alhainen ja siellä työttömyyskorvausta vastaan rahan vastikkeeksi työtön joutuu hakemaan viittä työtä viikossa

mitä esimerkiksi työministeri ihalainen tästä asiasta on olisiko meilläkin aktivoitava näitä asioita

mistä nämä asiat kiikastavat kun kuitenkin nuorisotyöttömyys on näinkin korkea kuin meillä on ja muutenkin työttömyys erittäin korkeissa luvuissa

keksijät ovat lähestyneet allekirjoittanutta edustajaa ja ovat huolissaan tästä tilanteesta millä tavalla keksintöasioita ei ole huomioitu

kysynkin ministeri vapaavuorelta onko hallituksella aikeita tälle puolelle tehdä korjauksia ja tätä kautta keksintöasioita edistää ja näin luoda tähän maahan uusia työpaikkoja koska keksintöjen kautta syntyy aivan varmaan uutta työtä

aikooko ihalainen miettiä heille ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamisessa sitä millä tavalla muun muassa näissä palkan sivukuluissa tultaisiin vastaan ja näin synnytettäisiin uusia työpaikkoja

toinen tietysti mikä huomion kiinnittää on se kun mietitään sitä että tuomioistuinten kohdalla ollaan tekemässä säästöjä ja kun mietitään että hallituksella on ohjelmassa harmaan talouden torjunta erittäin suuressa määrin niin mietitään että kun tältä puolelta ollaan tekemässä säästöjä niin silloin myös harmaan talouden puolella ollaan jäämässä vaiti niistä tuloista mitkä olisi mahdollista saada

eikö tämä ole vähän sellaista hölmöläisten hommaa

arvoisa puhemies

puolustusvoimien uudistus viestii etupäässä vain sitä että säästää pitää mutta nykyisessä muodossaan uudistus säästää suomalaisten tulevaisuudesta ja suomen itsenäisestä puolustuskyvystä